vaalilain muuttaminen olisi tuskin edennyt jos kolme suurinta puoluetta eivät koelaskelmien mukaan häviäisi suurin piirtein yhtä paljon

itse olen joutunut tekemään aika lailla töitä muun muassa sen suhteen että kreikka vakuussopimus aikoinaan lainvastaisella tavalla salattiin

ja köydenvedosta jotka ovat osallistuneet otti ne muotoutumaan on ollut japani kertoo

ykn yleiskokouksen hyväksymän asekauppasopimuksen tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman tiukat yhteiset kansainväliset vaatimukset joilla säädellään tavanomaisten aseiden kansainvälistä kauppaa tai parannetaan sen säätelyä

tänään tiedotusta lakivaliokunta lähettämisen tulla ratkaisemaan välittömästi vielä tämän istunnon aikana niin mitkä sitten

viime vaalien äänimäärien perusteella uuden mallin mukaan kolme suurinta puoluetta häviäisi kolme lujittaisi asemaansa keskiryhmässä ja kaksi pienintä puoluetta kärkkyisi pääsyä siihen sarjaan

altian myyntivaltuudet on iso juttu ja rautaruukin päätäntävallan siirtyminen ruotsiin on samaa mittaluokkaa mutta niin on myös se että viime vuoden budjettikirjassa oli maininta

minä olen ministerin kanssa kyllä täsmälleen päinvastaista mieltä siitä mitkä metsästysoikeudet suojelualueilla pitää olla

suomessakin on olemassa hyviä ja vähemmän hyviä vuokratyöyrityksiä ja valitettavan usein vuokratyötä käytetään siitä syystä että siitä on niin paljon helpompi päästä eroon

vieläkään hänen nimeään joka sen salaamispäätöksen antoi ei ole tuotu julkisuuteen ja on ihan varma asia että virkamiehet tämmöisiä päätöksiä omin päin eivät tee vaan siihen on ollut aina ministerin valtuutus

aion omalta osaltani pitää saldon puhtaana silloin kun on vähänkään aihetta epäillä että suomea viedään mukaan semmoiseen kansainväliseen yhteistyöhön ja toimintaan joka virtaviivaistaa nato yhteistyötä ja vie itse asiassa meidät lähemmäs ja lähemmäs tätä sotilasliittoa

työllisyysperusteinen investointituki on ollut kaikkein tehokkain työ ja elinkeinoministeriön työkalu silloin kun tavoitteena on ollut pysyvien työpaikkojen luominen laaja alaisten hankekokonaisuuksien edistäminen ja eri hankkeitten kriittisen kynnyksen ylittäminen

nyt kun tämä on tullut ilmi organisaation ylätasolla toimivat poliitikot ja virkamiehet syyllistävät alempiaan

kaksi kysymystä ulkoministerille

eli kyse ei ole mistään suhdanteitten mukaisen tai kausiluontoisen työn teettämisestä vuokratyöllä vaan nimenomainen peruste on että se porukka on helppo potkia pois

on täysin mahdollista että seuraavassa kehysriihessä ensi keväänä hallitus joutuu jälleen toteamaan että taloudellinen tilanne on ennustettua huonompi ja että hallitusohjelman tavoitteitten saavuttamiseksi budjettipolitiikkaa on edelleen kiristettävä

kyse on kuitenkin välinpitämättömyydestä taitamattomuudesta ja johtajuuden puutteesta nimenomaan siellä työ ja elinkeinoministeriössä ja laskun maksavat työttömät

onko ulkoministeriöllä suunnitelmia tiivistää yhteistyötä sinne

kun joulun alla selasin budjettikirjaa ja tämän vuoden alkupuolella vielä tarkemmin niin en löytänyt tällaista kirjausta enää budjettikirjasta eikä sitä ole avattu kyllä lisätalousarvioesityksessäkään

toinen asia mikä on myöskin täällä oikeuskanslerin kertomuksessa on tekemäni kantelu kuntarakennelain valmistelusta ja ajankohtaisena asiana nyt mikä panee kyllä peräämään muun muassa kansanedustajien oikeuksia on tämä nato isäntämaasopimus

onkin ollut käsittämätöntä että juuri tämä määräraha on ajettu kutakuinkin alas ja joidenkin tavoitteena on ehkä ollut lopettaa koko määräraha kokonaan

valitettavasti juuri tämän hallituksen aikana ja toimesta salaamisesta ja salailusta on tullut keskeinen toimintatapa

samaan aikaan kansallista päätösvaltaa murennetaan ja tehdään tällaisia osauudistuksia osamuu toksia kansalliseen lainsäädäntöön niin että jatkossa päätöksenteko on pienellä piirillä tai pelkästään virkamiestyönä

siksi toisekseen totta kai on tärkeä asia se että varsinkin nuoret pääsevät näyttämään osaamistaan ja itseään työpaikoille koulutuksen jälkeen ja että he kytkeytyvät työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti ja pysyvästi mutta siihen on olemassa kyllä jo nykyisenkin lainsäädännön mukaan hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja

uusi järjestelmä tunnistaa aiempaa paremmin puolueitten välisen suhteellisuuden vaikka oikeasta äänikynnyksestä onkin monta mieltä

suojelualueita on paljon helpompi perustaa kuin ylläpitää joten kuinka ministeri aikoo jatkossa huolehtia sen että näistä suojelualueista huolehtii asianmukainen henkilöstö ja riittävin määrärahoin

samaan aikaan kun suomikin harjoittaa asekauppaa kyseenalaisten maiden kanssa kumpaankin suuntaan eli ostaa ja myy kansallisia tulkintoja kiristetään yksittäisten kansalaisten tapauksissa liikaakin

toivonkin että tämän määrärahan kokonaisvolyymiä kasvatetaan jo varsinaisessa talousarviossa ja määrärahan yhteydessä käytetään paremminkin luovaa mahdollisuuksia hakevaa tulkintaa kuin että sen käyttöä rajoitettaisiin keinotekoisilla ja byrokraattisilla esteillä

siitähän ulkoministeri antoi tässä salissa lupauksen että se tuodaan asianmukaiseen käsittelyyn eduskunnassa mutta minusta se että se lähetetään englanninkielisenä käännöksenä työhuoneeseen ei ole mikään eduskuntakäsittely

minun mielestäni on erittäin hyvä asia että suomi yhdessä muiden pohjoismaitten kanssa vahvistaa edustustoaseman ihan vastaavaksi kuin mikä on asema suurlähetystöillä ja hyvä että se on ihan auki kirjoitettu tähän hallituksen esitykseen

jo aiemmin eduskunta päätti sallia asekaupat israelin kanssa eikä vain asekauppoja vaan niiden salaamisen siten että israelissa lyöty salainen leima velvoittaa myös suomalaisia

millä tavalla te aiotte tuoda uskon että te tuotte koska olette niin luvannut millä tavalla te aiotte tuo tämän nato isäntämaasopimuksen eduskunnan käsittelyyn kun on aivan ilmeistä että siinä on myöskin perustuslaillisia ongelmia

kun on kuullut vähän huhua siitä että tässä euroopan vakausmekanismissa ja muissa taloussitoumuksissa tapahtuu lähiaikoina hyvin paljon niin miksi tällainen on poistettu valtion budjettikirjasta

kannattaa muistaa että kun aikoinaan tämä nato isäntämaasopimus julkistettiin niin ministeri haglund nosti tavattoman äläkän niin sanotusta tietovuodosta vaikka kaikki myös hänen oman todistuksensa mukaan tiedot olivat jo julkisia

meillä pohjoisessa on aika ikäviä kokemuksia siitä että kun on suojelualueita perustettu niinkin paljon kuin on niin sinne ei saada enää edes sitä pakollista määrää työvoimaa vaan ne vähäisetkin työvoimat on riisuttu alueelta pois

kun kilpa ampuja lähettää aseensa esimerkiksi pienoiskiväärin saksaan patruunatehtaalle testattavaksi hänen täytyy hankkia luvat sekä suomesta että saksasta

hallituksen esityksessä tämä äänikynnys voidaan ymmärtää myös niin että se on tietyntyyppistä poliittista protektionismia ja siinä mielessä ymmärrän tämän kritiikin

arvoisa puhemies

toiseksi kreikka vakuussopimus joka siis ei anna mitään täysimääräisiä ja turvaavia vakuuksia annetulle taloustuelle julistettiin salaiseksi

ainakaan minun silmiini ei ole vielä näkynyt sitä että tämä sopimus olisi virallisena käännöksenä edes toimitettu kansanedustajille ja muille joita se koskee myöskään kansalaisten tietoon ja en tiedä sitten miten se käsittely aiotaan täällä talossa hoitaa jos sitä ylipäätään aiotaan aidolla tavalla tuoda meidän pohdittavaksemme

siihen liittyy se että meillä eduskunnassa olisi tieto siitä mitkä ovat suomen kokonaisvastuut euroopan keskuspankin euroopan rahoitusvakausvälineen ja euroopan vakausmekanismin suhteen

se tukee palestiinan valtion rakentamispyrkimyksiä

se voi olla aikaan sidottu tai tiettyjä työtehtäviä koskeva peruste

aseen omistaja ei kuitenkaan vaihdu missään vaiheessa ja kummassakin maassa asetta käsittelee tunnetusti luotettava toimija suomessa kilpa ampuja ja saksassa yritys jonka toimialaan testaus nimenomaan kuuluu

ei kai sellaista voi vuotaa joka on ollut kaikkien vähääkään asiaa seuraavien kansalaisten ja poliitikkojen tiedossa jo pitkän aikaa

ensimmäisen päätöksen jälkeen vastuuministerillä ja ministeriöllä tuli kiire julkistaa osa asiakirjoista koska päätös oli niin ilmiselvästi julkisuuslain vastainen

toivon kyllä että vaikkapa tarkastusvaliokunta ja työelämä ja tasa arvovaliokunta ja mahdolliset muutkin elimet puuttuisivat tähän asiaan ihan toden teolla

arvoisa puhemies

on olemassa pitkät koeajat juuri sen takia että se mahdollistaa sen että katsotaan minkälainen tämä työntekijä on ja jos työntekijä miellyttää ja pystyy vastaamaan työnantajan tarpeisiin ja on pysyvän työllistymisen edellytykset niin sitten solmitaan toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

sen on tehnyt jo pitkästi toistasataa valtiota ja sitten kun ajattelee mitkä valtiot eivät ole tunnustaneet suomi yhdysvallat israel

turha byrokratia hankaloittaa esimerkiksi aseiden takuukorjauksia kun maahantuoja lähettää aseen korjattavaksi toiseen maahan

eduskunta on halunnut että ne rahat käytetään työllisyyden edistämiseen ja näin valtava pakkosäästö on toteutettu vuosi vuoden jälkeen

korjatustakin päätöksestä on tehty useita valituksia

aikooko hallitus teettää puolueettoman selvityksen euroalueen talouskriisiin liittyvistä suomen valtion kaikista sitoumuksista ja riskeistä ja toimittaa selvityksen eduskunnan käyttöön

arvoisa puhemies

aiemmin on ollut suojaosaa on ollut soviteltua päivärahaa monta eri mallia siitä aikaisemmin oli suojaosa vielä poiketen oliko kyseessä työttömyysturva tai aktiivitoimen aikainen koulutustuki

siinä sentään oli kyse paljon isommasta asiasta tasavallan presidentti laitettiin seinää vasten ja haluttiinkin rakentaa tämmöinen mahdollisimman ikävä asetelma

jos aseen mukana suomesta saksaan kulkisi aseen omistaja eli luvanhaltija ei hän tarvitsisi mitään muuta kuin eu asepassin

ja suomellahan on aika tuoreet asekauppasopimukset yhdysvaltain ja israelin kanssa ja myöskin tämän hallituksen ajalta sopimukset joilla se asekauppa voidaan salata myöskin israelissa niin että kun israelissa laitetaan salainen leima asiakirjaan niin se pätee myöskin suomessa

pyysin oikeuskansleria tutkimaan aikataulun lainmukaisuuden ja kuntien tosiasiallisen mahdollisuuden perehtyä niihin keskeisiin tekijöihin jotka ovat olennaisia lausunnon antamiseksi ja jotka vaikuttavat kuntien asemaan

jos uudenmaan vaalipiiriä lähdetään jakamaan siinä on sisäänrakennettuna sitten pakko oikeastaan lukko tehdä joissain muissa vaalipiireissä toisenlaisia ratkaisuja

mutta paras malli jos halutaan kerran byrokratiaa poistaa olisi se että jos henkilöllä on jonakin päivänä työtä hän vain ilmoittaa sitten työttömyysturvan maksajalle että oli silloin töissä ja siltä päivältä ei ole oikeutta työttömyysturvaan mutta sitten muuten maksettava työttömyysturva ei siitä muutu miksikään ja se olisi kaikista järkevin ja ennakoitavin muoto eikä tarvitsisi odottaa kohtuuttoman pitkään sitten niitä euroja jotka ovat välttämättömiä toimeentulon kannalta

nämä kaikki ovat nykyäänkin mahdollisia

vertailukohdaksi voisi ottaa vaikkapa suomen kautta kuljetetut patriot ohjukset ja samassa laivassa kuljetetun valtavan räjähdysainelastin

tätäkin muutosta on sanottu pelkästään tekniseksi mitä se ei välttämättä ole ja tämäntyyppisiä esityksiä tulee saliin ensi viikolla lisää

tätä ongelmaa ei ole kyllä hallituksen esityksessä avattu millään lailla ja on päivänselvää että tämä hallituksen esitys johtaa juuri niihin liikkeisiin mitä pitäisi varoa elikkä lyhytnäköisiin poliittisiin lehmänkauppoihin joissa katsotaan vain senhetkinen oman puolueen etu eikä kokonaisnäkemystä

tällä omistajaohjauksella ja politiikalla on vaan ajan kysymys koska maat metsät vedet ja ei materiaaliset oikeudet ovat kaikki kaupan

ja minun mielestäni sentyyppiset sopimukset ja harjoitettu asekauppa eivät ainakaan paranna tilannetta tuolla alueella päinvastoin voivat johtaa entisestään sen kärjistymiseen jos se vielä siitä voi kärjistyä

niinistö vanhanen soini zyskowicz tiura lehtomäki mieto hautala tuomioja ja guzenina richardson

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä on kyseessä suomen ja naton välillä tehty järjestely ja sopimus turvallisuusluokitellun tiedon käytöstä välittämisestä suojaamisesta ja salaamisesta

kyllähän on niin että euroopan keskuspankki on omalla toiminnallaan ja omalla luototuksellaan kärjistänyt tätä tilannetta kreikassa se on selvä

kun hyväosaisten veroalea jatketaan velkarahalla niin on syytä keskustella siitä mikä investointi elvyttää ja tuottaa parhaiten jos tämä hallitus sitten on sitoutunut elvytyksen jatkamiseen

lupakäytäntö perustuu ase ja räjähdedirektiiveihin eli eun sisällä ampuma aseen aseen osan patruunoitten ja erityisen vaarallisten ammusten siirtäminen euroopan unionin jäsenvaltiosta toiseen on ampuma aselaissa määritelty siirroksi ja se on se ydinkäsite

arvoisa puhemies

hötörahan kierrätys edellyttää hyvin rasvattuja rahamarkkinoita ja mahdollisimman vähän valvontaa

tässä yhteydessä pitää puhua itse tästä asia asiasta mutta myöskin ministeri wallinin asemasta ja se asia asia on sellainen että kun en kehtaa koko eduskuntaryhmää omaa eduskuntaryhmää kehua niin kehun puolta siitä

arvoisa puhemies

sillä on sitten jatkossa vaikutus myös siihen kuinka mielekkääksi ihmiset näkevät sen että he käyvät äänestämässä kun heille kuitenkin on tärkeää arvioida onko omalla ehdokkaalla kuka se sitten onkin realistista mahdollisuutta mennä vaaleissa läpi ja jos sitä ei ole sitten oman alueen tai oman puolueen ehdokkaalla niin sitten ei käydä äänestämässä

eli tärkeä askel oikeaan suuntaan mutta pitäisi olla se lopullinen maalikin mukana joten kyllä minä näen että palestiinan valtio pitää tunnustaa ja totta kai alueelle pitää saada rauha

mutta tämän lisävelan ottaminen voi heikentää myös suomen luottoluokitusta samalla nostaa myös niiden lainojen hintaa joita me otamme omiin tarpeisiimme

ensinnäkään hyvän hallintotavan mukaisia asiantuntija arviointeja uudistuksen taloudellisista kustannuksista ei ole esitetty ja selvitysvelvollisuuden osalta tulee määritellä poikkeusmenettelymahdollisuus sellaisissa kunnissa tai sellaisilla alueilla joissa ollaan samaa kysymystä tai vastaavaa aluejakoselvitystä selvitetty viimeisen neljän vuoden aikana lain voimaantulosta

kun sitä velkaa otettaisiinkin talouden elvyttämiseen niin sen voisi katsoa investoinniksi ja investoinniksi tulevaisuuteen mutta linja on valitettavasti talous ja työllisyyspolitiikassa päinvastainen

se kattaa laajan alueen suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan merkittävästi vaikuttavasta nato yhteistyöstä mukaan lukien rauhankumppanuus kansainvälinen kriisinhallinta materiaalihankinnat tietojenvaihto vierailu ja monet muut asiat

kun verrataan ehdokkaita siinä järjestyksessä kuinka suuren osan he saivat oman vaalipiirinsä äänistä lista on jo toisenlainen

arvoisa puhemies

vielä viime keväänä euroopan keskuspankki ruokki saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja ja vakuutusyhtiöitä jotta ne saattoivat rahastaa toisten takaamilla ylikorkeilla koroilla ja puhaltaa ilmaa kreikan sairaisiin keuhkoihin

edustaja yrttiaho on puolustusvaliokunnassa erittäin asiantuntevasti ja aktiivisesti seurannut paitsi tätä asiaa tätä israelin asekauppasalaamisasiaa myöskin ministeri wallinin toimintaa

asedirektiivin ja räjähdedirektiivin säännöksillä on pyritty korvaamaan säännönmukaisen sisärajavalvonnan puuttuminen yhdenmukaistamalla ampuma aseita aseen osia patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia koskevat jäsenvaltioiden säännökset

niinistö lahtela väyrynen cronberg katainen viitamies tennilä vehviläinen mustajärvi komi ja lehtomäki

ne investoinnit tukevat nimenomaan pysyvien työpaikkojen syntymistä laajentavat ja lujittavat elinkeinoelämän perustaa sekä sysäävät liikkeelle paljon muita hankkeita

te kerrotte aina ettei ole kuin yksi vaihtoehto

arvoisa puhemies

tietoja luovuttavan osapuolen asema on järjestelyssä ehdottoman vahva aivan kuten israel sopimuksessa

käyn läpi puheessani muutamia keskeisiä kohtia jotka ovat hyvin ajankohtaisia ja joiden merkitys tulee lähiaikoina korostumaan kun eurokriisi syvenee ja laajenee

me olemme jättäneet tänään keskuskansliaan säädetyssä ajassa lausumaesityksen joka kuuluu näin